arvoisa herra puhemies

mutta pidentääkö tämä työuria

arvoisa puhemies

peruspalveluministeri huovinen ilmoitti viime viikolla että juuri valmiiksi saatua vanhuspalvelulakia tullaan muuttamaan

jos iäkkäitä työntekijöitä ei nähdä tai pidetä arvossa eläkeuudistuksen seurauksena yhä useampi siirtyy eläkkeelle työttömyyskortistosta ja tällöin köyhien eläkeläisten määrä lisääntyisi entisestään räjähdysmäisesti

hanke olisi voitu kilpailuttaa ja asiantuntijoiden mukaan näin olisi myös pitänyt tehdä laadultaan paremman ja veronmaksajille halvemman selvityksen saamiseksi

arvoisa herra puhemies

huonot uutiset suomalaisesta vanhustenhoidosta eivät ole loppuneet vanhuslakiin

eläkeratkaisussa tuli kovin vähän uutta edellä mainitsemieni ongelmien ratkaisuun ja kysyn asianomaiselta ministeriltä

kotihoitoon panostaminen on tärkeä tavoite sinänsä sillä kukapa meistä ei haluaisi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin edellä kuvatun kaltaisilta suomalaisen veronmaksajan kannalta haitallisilta menettelyiltä

oliko tämä se kataisen hallituksen kruunu vanhuslaista

yhtenä hyvän hoidon kriteerinä selvityksessä oli henkilöstömitoitus

arvoisa herra puhemies

kuinka te voitte työstää sellaista lakia josta puuttuu hyvän hoidon tärkein kriteeri lakiin kirjattu henkilöstömitoitus ja mitä toimenpiteitä te aiotte tehdä valviran tekemän selvityksen johdosta liittyen julkisella sektorilla todettuun liian alhaiseen henkilöstömitoitukseen

arvoisa puhemies

vaikka pääministeri katainen olisi himasen tulevaisuusselvitystä koskevassa tapauksessa toiminutkin lain puitteissa ei tällainen toiminta tavallisen kansalaisen silmin katsottuna näytä kovin hyvältä ja asiantuntijoiden mielestä myös menettelytapa on poikennut vallitsevista käytännöistä

arvoisa herra puhemies

ja muistetaan samalla että tässä ei ole tarkoitus antaa yksittäisille ammattiryhmille alempaa eläkeikää päätös pitäisi tehdä yksilötasolla

nyt oikeuskanslerikin tutkii tapausta

on huolestuttavaa ettei pääministeri julkisten lausuntojensa perusteella näe omassa toiminnassaan mitään korjattavaa vaan on sanonut että tekisi saman uudestaan

viime viikolla uutisoitiin kuitenkin kunnista joissa esimerkiksi omaishoitajien määrää ollaan vähentämässä ja omaishoidon palkkioita pienentämässä

mitä on fyysisesti ja henkisesti raskas työ

viimeistään tässä vaiheessa pitäisi olla kaikille selvää että kunnilla ei ole tarpeeksi resursseja hallituksen toiveiden täyttämiseksi

jos hallitus ei pysty soveltamaan hankintalakia nykyistä paremmin tulisi kilpailutusosaamista lisätä

hallituksella on nyt tuhannen taalan paikka vastuun väistelyn sijaan osoittaa todellinen tahtonsa vanhusten asioiden parantamiseksi ja ryhtyä sellaisiin toimiin joilla omaishoitajat ja hoidettavat saatetaan yhdenvertaiseen asemaan kautta maan

mutta kuinkas sitten kävikään

vanhustenhoidon laatusuosituksia on hiljattain uudistettu laajapohjaisessa työryhmässä

miten aiotte käytännössä huolehtia siitä että omaishoitoa tuetaan nykyistä enemmän ja omaishoitajat sekä hoidettavat saatetaan yhdenvertaiseen asemaan kautta maan

tämä jos joku on pimeydessä tehty puhallus

arvoisa puhemies

onko ministerillä oikeasti tietoa vanhustenhoidon kipupisteistä ja epäkohdista joita on muitakin kuin henkilöstömitoitus muun muassa hoitovirheet jotka eivät potilasturvallisuusstrategiasta huolimatta ole vähentyneet

miten kunnat voivat tulevaisuudessa selvitä kaikista kuntasäästöjen myötä kun raskaista terveyden ja vanhustenhoidon velvoitteista ei tänäänkään selvitä niin kuin pitäisi

onko talous poliittisena ohjelmana tälle hallitukselle niin vahva että välttämättömät vanhustenhoitoa parantavat toimet halutaan jättää vain suositusten varaan

arvoisa herra puhemies

sovittelemalla pystytään ratkomaan aikuisten järjestämiä riitoja

lain mukaan eläkelaitosten on huolehdittava sijoitusten tarkoituksenmukaisesta hajauttamisesta

monessa tapauksessa todellakin on niin että aikuiset riitelevät eivätkä pääse järkiperäisiin ratkaisuihin ja sitten asioita viedään käräjäoikeuksiin ja siellä riidellään

olen pitänyt itse hyvin tärkeänä että lasta kuullaan

miksi hallitus haluaa tavoitella tuotto odotusten toteutumista mieluummin lisäämällä riskinottoa kuin paremmalla sijoittamisella

miksi ihmeessä ollaan valmiita lähtemään sijoitushuumaan riskinottohuumaan kun tuottoa on nykyisin niin mahdottoman vaikea ennustaa

määräaikaisten työsuhteiden ja taloudellisen epävakauden aikana on huomiota herättävän vastuutonta että politiikalla ei haluta puuttua suuria tuloja vaativien asuntojen rakentamisvimmaan

teimme lakialoitteen joka sai reilusti yli sata allekirjoitusta ja asiaa käsiteltiin lakivaliokunnassa ja oikeusministeriö antoi siitä lausuntonsa jossa todettiin että ei ole syytä muuttaa rangaistuskäytäntöä

elikkä selkeää ikärajaa ei tule asettaa siihen onko kysymyksessä alle kouluikäinen vai kouluikäinen vaan aina tarpeen tullen ja tarvittaessa pitäisi lapsen ääni saada kuuluviin

kuinka ihmeessä me voimme perustella tätä niille jotka ovat joutuneet uhreiksi ja niille jotka ovat tekoja tehneet että he voivat toimia näin ilman kunnollista rangaistusta

perussuomalaiset esitti että rikostaustan tarkastaminen olisi oikeus ei velvollisuus niin kuin lakiesityksessä oli ja tästä jätimme myös eriävän mielipiteen lakivaliokunnassa

tämä lakialoite on sellainen että olen sen myös itse allekirjoittanut ja pidän sitä tärkeänä

se olisi voinut olla oikeus

kysynkin teiltä teettekö jotakin asialle koska olen ymmärtänyt että oikeusministeriö ja työ ja elinkeinoministeriö seuraavat lain kulkua ja sitä millä tavalla sitä sovelletaan

suhteessa murhaan jonka syyteoikeus ei nykyisellään vanhene niin tapon kuin murhan kohdalla molemmissa kysymys on henkeen kohdistuvasta rikoksesta

arvoisa herra puhemies

oikeusjärjestyksen tulee rikosnimikkeestä riippumatta suojella ihmisten henkeen kohdistuvia loukkauksia riittävän tehokkaasti olipa sitten kyse taposta tai murhasta

miksi ihmeessä näin on mitä asialle tulisi tehdä

ihmettelen myös minkä takia tehdään tällaista näennäistä lainsäädäntöä eikö pitäisi kerralla säätää sellainen laki että sitä myös sovellettaisiin

aloitteessa tuodaan esiin se että tekniikan kehittymisen myötä moni aiemmin selvittämättä jäänyt teko voi nykytekniikalla olla selvitettävissä ja siksi tapon syyteoikeuden ei tulisi vanhentua

tässä selonteossa otetaan kantaa lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan tarkastamiseen josta hallitus antoi lakiesityksen ja laki on astunut voimaan

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriön sähköisen potilaskertomuksen ja lääkemääräysten kehittämishanke kanta hanke saa tässä valtiontalouden tarkastusviraston tekemässä selvityksessä tylyä palautetta

arvoisa puhemies

perussuomalaiset tekivät myös aiheesta lakialoitteen jossa esittivät että todellakin rikostaustat tarkastettaisiin myös heiltä jotka toimivat vapaaehtoistyössä lasten kanssa

tällaisissa tapauksissa joissa henkilö menettää henkensä ja kuolee rikoksen uhrina se että tapausta ei koskaan saada selvitettyä on loppuelämän tragedia niille omaisille jotka joutuvat elämään asian kanssa

tarkastusvirasto toteaa että hankkeella ei ole ollut riittävää kustannusseurantaa johtamisjärjestelmää päätöksentekomenettelyitä taloussuunnittelua tai kokonaisuuden hallintaa

on hienoa todeta tässä ja lukea myös tästä kirjasta se että oikeuskanslerin kanta tämän lain sisältöön oli samansuuntainen kuin perussuomalaisten kanta

sen sijaan olemme puhuneet täällä rosvoista mutta nyt puhumme tappajasta hän odottaa jossakin muualla ja aivan nauraa rikokselle ja sille mitä on tehnyt mutta ei koskaan jää siitä kiinni

arvoisa rouva puhemies

me esitimme että rikostaustan tarkastamisen tulisi olla työnantajalle velvoite ei ainoastaan oikeus

pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan toimintakertomus ottaa kantaa hyviin asioihin ja muun muassa valtuuskunta sosiaali ja terveysalalta on kiinnittänyt huomiota muun muassa antibioottiresistenssiin mikä on ongelma ei ainoastaan pohjoismaissa ja suomessa vaan maailmanlaajuisesti

näyttää kuin pitkää nenää niille ihmisille jotka jäävät tänne miettimään mistä löytyy henkilö joka teki tämän rikoksen heidän läheiselleen

oikeuskansleri esittääkin tässä selonteossa sitä että näin olisi voinut olla

on totta että terveydenhuollon tietojärjestelmässä on puutteita

virheellisesti kulkevassa tiedossa piilee potilasvahingon vaara joka ei ole siis enää ainoastaan lääkärien ja hoitajien käsistä syntyvä

mielestäni on hyvä että tämänkaltaisia asioita käsitellään yhteistyössä ja yritetään etsiä niihin myös mahdollisimman hyvää ratkaisua

siitäkin syystä on syytä että tämä asia otetaan käsittelyyn ja olisi toivottavaa että se myös vietäisiin päätökseen sillä meidän tulee miettiä todellakin niitä ihmisiä jotka pohtivat miksi tällainen rikos kohdistui omaan läheiseen ja eikö henkilö joudu siitä koskaan syytteeseen

on hienoa nyt muistaa se että oikeusministeriö ja työ ja elinkeinoministeriö tahoillansa arvioivat tulevaisuudessa tämän voimaan astuneen lain toimivuutta ja mahdollisesti sitten lakia

lakiin palataan vielä tulevaisuudessa

ehdotetut säännökset vastaisivat pääosin voimassa olevaa henkilökorttilakia

itämeren asia on myös kiitettävästi nostettu täällä esille

tein asiasta keväällä kirjallisen kysymyksen kun sain tietooni että lakia ei ole juurikaan sovellettu vielä suomessa

itämeri on helsingin helmi mutta itämeri on myös koko pohjoismaiden ja euroopan helmi ja itämeren huono ekologinen tilanne on huolestuttava

se johtunee ehkä siitä että on uusi laki siitä ei ole vielä niin paljon tietoutta ja tietenkään työntekijöitä ei ehkä vapaaehtoistyöhön haeta juuri kesän korvilla

yhtenä esityksen tavoitteista on mahdollistaa henkilökortin hakeminen ulkomailla oleskeleville suomen kansalaisille laajentamalla toimivaltaa myös suomen ulkomaan edustustoihin

mittaroi analysoi ja säästä on yksi hyvä tavoite myös pohjoismaissa saavuttaa eun ilmasto ja energiatehokkuustavoitteet

esimerkiksi vanhustyön ja hoitoalan lainsäädännön sekä työvoimapolitiikan ja sen toteuttamiseen säädettyjen lakien puutteet ovat suomessa jo yleistä tietoa

jos tästä aiheesta nyt todellakin sallitaan pienimuotoista keskustelua niin edustaja zyskowicz kysyitte missä vaiheessa voi pääministeri vaihtaa pestiä

esityksen myötä edellytetään kuitenkin muun muassa tietojärjestelmien jatkokehittämistä sekä poliisin ja edustuston lupahallintohenkilöstön uudelleenkouluttamista